lisäksi on panostettava siihen että karkotukset saadaan käytännössä toteutettua eikä muutoksen voimaa vesitetä kohtuuttoman tiukoilla tulkinnoilla vaarallisista alueista

kuitenkin me tiedämme että terveydenhuollon ammattilaisella ihan alun perin tarkoituksena on mennä ammattiin jossa hän haluaa pelastaa elämää ei tuhota elämää

pikavippiyritykset jatkavat aggressiivista mainontaa monin eri tavoin eivätkä jätä asiakkaitaan rauhaan vaikka nämä sitä pyytävät mikäli ne huomaavat siinä tienaamisen mahdollisuuden

tänään tässä lisätalousarviokeskustelussa perussuomalaiset ovat kyseenalaistaneet tämän tukipakettien ja eurojen kylvämisen järkevyyden etelä euroopan kaduille

koulutusta vailla olevat työntekijät eivät useinkaan paranna rakentamisen laatua jos ei siihen jonkunnäköisiä säädöksiä lisää tehdä

no sitten vedän sen takaisin

jälleen kerran me olemme saaneet kuulla täällä niitä samoja fraaseja vastuunkannosta ja uutena edustaja zyskowiczin vastauksena sen että eihän kukaan ole ajatellut että tässä voittoa saadaan esimerkiksi kreikan lainoista

lisäksi kun yritykset lainaavat rahaa omaehtoisen luottokiellon ottaneelle henkilölle ne näin toimien tietoisesti osoittavat sen etteivät halua päästää tuottavaa asiakastaan irti pikavippiriippuvuudesta

jotta lakia voitaisiin kutsua varhaiskasvatuslaiksi siinä olisi pitänyt ihan ensimmäisenä erottaa varhaiskasvatus päivähoidosta

arvoisa puhemies

nyt täytyy muistaa että jos henkilö vakaumukseltaan kokee että hän lopettaa ihmiselämän vaikka ihminen ei ole vielä syntynyt niin on aika kylmäkiskoista sanoa että sinun täytyy tehdä se riippumatta siitä mitä sinä koet

lisäksi rakennusalalla erityisesti palkan polkeminen on helppoa sen vuoksi koska verottajalla ei ole oikeutta ilmoittaa mahdollisesta alipalkkaepäilystä työsuojeluviranomaiselle

tulemmeko me seuraavan kerran kuulemaan täällä että ei kai kukaan ajatellut että me saamme niitä rahoja takaisin tai ei kai kukaan ajatellut ettemmekö me joudu osaa niistä takuista myös maksamaan

työntekijöiden vastuut olisi pitänyt määritellä ja korkeakoulutettujen lastentarhanopettajien määrää lisätä lapsiryhmissä ja pedagoginen vastuu ryhmästä olisi määritelty lastentarhanopettajalle

kuitenkin on pienoinen ero siinä että me yritämme keinotekoisesti mielestäni periä korvauksia kuten esimerkiksi että jos on muutama henkilö kokoontuneena yhteen ja siellä esitetään jonkun musiikkia niin siitä pitäisi ilmoittaa ja tehdä korvaus jos se on julkista tapahtumaa vaikka joidenkin yhteen liittyneenä porukkana

olen monen nuoren kohdalla huomannut sen että kun hän on joutunut pikavippikierteeseen niin siitä ei pääse ulos muuten kuin ulosoton kautta yleensä luottotiedot menettäneenä

arvoisa puhemies

sveitsissä panostetaan niille toimialoille mihin yritykset tarvitsevat työvoimaa ja kun hakemuksia tulee yritykset ovat mukana ohjaamassa mihin ne hakemukset ohjautuvat

tätä odotellessa toivoisin että hallitus olisi tässä lisätalousarviossa antanut varoja myös tähän ennalta ehkäisevään työhön

lisäksi myös työaikakirjanpidon puuttumisen mahdollistaminen ilman rangaistusta kuten laiminlyöntimaksua polkee palkkatasoa erityisesti ulkomaalaisten osalta ja sitä kautta koko rakennusalalla

tämän johdosta tuleekin selkeästi tämän lain valmistelussa kiinnittää huomiota siihen että tämmöiset omaehtoiset luottokiellot joita voidaan tehdä asiakastietoon myös toimivat sillä toivotulla tavalla

aivan tähän lopuksi haluan sanoa että nopeasti muuttuvassa maailmassa vastuulliset päättäjät ajantasaistavat lakeja nopeasti

minun mielestäni tämä on erinomainen kansalaisaloite ja kannatan tätä

täällä etukäteen päätetään minne avataan minkäkin verran paikkoja mutta sveitsissä yritykset viestivät miten paljon tarvitaan työllisiä millekin alueelle

varsinaisten kehitysyhteistyömäärärahojen vähentyessä valiokunta pitää tärkeänä että finnfundin hankkeissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta

ikävää että ministeri lähti kahvitunnille juuri kun olisin halunnut hänelle esittää muutamia kysymyksiä tästä lakiesityksestä

ei ainakaan niille linnuille jotka siellä visertävät vaan jonnekin se raha otetaan kun joku on ominut sen keinon itselleen tehdä sillä rahaa

pian hyväksyttävä budjetti tuo varmasti esiin erilaisia näkökulmia joita ei voi ilman äänestystä hyväksyä

nimittäin tässä tätä istuntoa kuunnellessa kerkesi aika hyvin käymään läpi tätä hallituksen esitystä

meidän tulisi tässä budjetissa nähdä myös oikeudenmukaisuus siltä osin että me emme heikennä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elintasoa liian paljon

kirkkokuorolaulut voivat olla satoja vuosia vanhoja ja siellä keinotekoisesti on löydetty jopa tuntemattomille sanoittajille tekijänoikeuden omaava henkilö jota varten mukamas tämä korvaus kerätään mutta todellisuudessa ne rahat jäävät tekijänoikeusjärjestöille suurimmalta osin ja pieni osa tilitetään silloin jollekin joka katsotaan oikeutetuksi saamaan näitä korvauksia

eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta löytyy erittäin paljon hyvää tietoa ja kehotankin kaikkia myös kansalaisia kaivamaan käsiinsä tämän sillä täältä löytyy monta ennakkotapausta millä tavalla asiat pyritään korjaamaan tässä maassa ja mihin lainsäätäjät kiinnittävät huomiota

siinä samalla on syytä myös tutustua saksan kisällijärjestelmään jossa myös on vastaavanlainen tapa että nuoret pääsevät oppisopimuskoulutuksen kautta työelämään

esitystä ei lain edellytyksestä huolimatta tuotu kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan käsiteltäväksi

kannatan siis tätä kansalaisaloitetta

ihmettelen sitä että tähän lakiesitykseen ei ole laitettu seksuaalipalvelun ostamista nuorelta vaikka esimerkiksi tämä houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin on tänne hyvänä lisäyksenä laitettu

me perussuomalaiset tulemme esittämään joitain esityksiä ja toivomme että hallitus joiltain osin antaisi niitä lisämäärärahoja sitten joulurahoina kun sen aika tulee

toivon hallitukselta myös tämänkaltaista innovatiivisuutta paneutua uusiin toimiviin toimenpiteisiin jotka oikeasti poluttavat nuoret takaisin yhteiskuntaan ja työelämään

siinä mielessä meidän ei pidä täällä tehdä semmoista lainsäädäntöä että me kuristamme kuristamisen ilosta ihmisiä kun he pyrkivät edes laululla ilahduttamaan vaikka vanhusta jossain vanhainkodissa ja siitä ruvetaan maksua vaatimaan

kiitos

valtaosalle olisi sopinut hyvin valtakunnallisen suunnitelman mukaan toteutettu varhaiskasvatus

oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota sosiaaliturvaoikeuteen ja esimerkkinä on nostettu esiin tampereen kaupungin pitkään jatkunut toimeentulohakemusten käsittelyn viivästyminen

arvoisa puhemies

edustaja suutari mainitsi sen että nato on rauhankumppani ja edustaja kiuru mainitsi sen että koko eun pitäisi liittyä natoon ja niin keskustelusta päästäisiin eroon

joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi

mielestäni on kuitenkin tärkeää ymmärtää se meidän historiallinen tosiasiamme että tämä liittoutumattomuus on meille kuitenkin eduksi sillä ei meidän tarvitse katsoa kuin karttaa missä me sijaitsemme

arvoisa puhemies

kentällä työskentelevät ammattilaiset kertovat että suomalainen päivähoito on tällä hetkellä usein kaaoksen hallintaa jossa pyritään paikkailemaan henkilökunnan poissaoloja joko sijaisten voimin tai ilman

nyt kun tähän on lisätty tämä toinen asia tämä houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin niin se ei kuitenkaan kata tätä ostamista

siitä toimenpiteet kuitenkin ovat sellaisia että länsi ja sisä suomen aluehallintovirasto seuraa tilannetta ja harkitsee onko sillä aihetta ryhtyä asiassa uhkasakkomenettelyyn

jos me olisimme naton jäsenvaltiona mukana niissä yhteisissä hankkeissa niin me kaikki tiedämme että ne kriisit käytäisiin hyvin lähellä venäjän rajaa

eduskunnan ei tule hyväksyä evmää automaattisena lypsykoneena joka vaatii rahaa suomalaisilta veronmaksajilta tahoille jotka eivät edes toimi avoimesti

kuitenkin voidaan hyvin käytännön tasolla todeta se että jossain määrin luvataan tai annetaan joku korvaus siitä nuorelle kun aikamiehet houkuttelevat nuoria seksuaalisiin tekoihin

talouselämässä ei myöskään myönnetä rahaa tahoille joilla kaikki salataan ketään ei saada vastuuseen saati rahankäyttöön pystytä vaikuttamaan

jos ryhmässä on useita osa aikaisia lapsia heitä voidaan paperilla sijoittaa niin että kaksi osa aikaista täyttää yhden kokopäiväisen hoitopaikan

itsekin viimeksi tänään olen vantaan sosiaalivirastossa yhtä henkilöä auttanut tämmöisessä asiassa saamaan oikeuttaan siihen kun asiat eivät onnistu

itse pidän lainsäädännön heikkoutena sitä että me emme pysty suojelemaan nuoria jotka aikuisiän kynnyksellä kasvavat aikuisuuteen esimerkiksi nettimaailmassa liikkuvilta pedofiileilta ja jopa normaaleilta keski ikäisiltä miehiltä

kuitenkin osa aikaiset lapset ovat hoidossa suurin piirtein samaan kellonaikaan eli ryhmäkoko voi huomattavasti ylittää laissa määritellyn katon

suomi on pahasti jäljessä pedagogisen opettajakoulutuksen saaneen henkilökunnan määrän suhteen varhaiskasvatuksessa verrattuna muihin oecd maihin

tällainen lainoittaminen on mahdollista ainoastaan siten että hallitus marssii kansalaisten lompakolle ja ottaa heidän rahansa kysymättä mitä mieltä he siitä ovat

meillä tulisi olla lainsäädännössä jonkunnäköinen suoja myös heille jotka harhautetaan tämmöisiin asioihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja modig kyllä perussuomalaisilla on lähimmäisenrakkautta mutta myös suomalaisia kohtaan sillä me ajattelemme niin että jos varat ovat vähissä suomessa niin niitä pitää käyttää suomessa tehokkaasti ja myös tehokkaasti kehitysaputyössä

olemme yhä enenevässä määrin sitoutumassa osaksi kokonaisuutta jossa määräysvalta taloudenpidostamme siirtyy tahoille jotka eivät ole kyenneet kantamaan vastuuta tähänkään saakka eivätkä ole toimineet eivätkä tule toimimaan yhteisten sovittujen ehtojen mukaisesti

nykyinen lainsäädäntö on jo vuosia ajanut erityisesti päivähoidon korkeammin koulutettua ammattiryhmää eli varhaiskasvatuksen kandidaatteja ja maistereita muihin tehtäviin

elikkä sitä telekuuntelua ei oltu sallittu seksuaalipalvelun ostamisen osalta jos tutkitaan tämmöistä rikosta mutta tämä telekuuntelun salliminen nyt on tiukentunut siltä osin että myös lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyä voidaan kuunnella nyt ja tutkia sitä telekeinoin niin ettei sen tarvitse täyttää tämän lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön kriteereitä

nythän kehitysaputyössä hyvin useat niistä sadoista miljoonista euroista menevät erilaisiin hallinnollisiin toimenpiteisiin ykn kautta ja monien muitten tahojen kautta

arvoisa puhemies

tässä ei olla kieltämässä aborttia eikä tässä olla kieltämässä oikeutta hakea sitä aborttia mistä tahansa vaan tässä on tarkoitus antaa niille henkilöille omantunnonvapaus jotka eivät hyväksy tällaista tekoa sisimmässään ja siinä mielessä kun se pystytään järjestämään se tulisi suoda

me olemme ennen kaikkea sitä mieltä että kehitysapuvaroja pitäisi kohdentaa kotimaisten kehitysapujärjestöjen kautta

näillä ja täällä kuulluilla perusteilla onkin helppo yhtyä täällä esitettyihin toiveisiin siitä että tämä lakialoite kuopataan viimeistään valiokunnan käsittelyvaiheessa

itse en ymmärrä sitä tapaa että esimerkiksi kauppaketju sitten tällä tavalla jakaa työntekijät kahteen tai useampaan kastiin ja tällä tavalla saa ikään kuin nollatyösopimuksilla pidettyä jotkut työntekijät toisenlaisessa asemassa

suomalaisten yritysten kannalta on tärkeää päästä mukaan arktisen alueen käynnistyviin ja jo vireillä oleviin hankkeisiin ja globaalin kovan kilpailun johdosta valtion tuki on elintärkeää

kotimainen kehitysapuyhteistyö on kaikkein tehokkainta vähiten korruptoitunutta ja kaikella tavalla suomen etujen mukaista

tähän loppuun kun aika loppuu haluan vain sanoa sen että varhaiskasvatuslailta kaivataan nimenomaan konkreettista uudistusta ei jo nykyisten käytäntöjen kirjaamista

on hyvä että on kirjattu tänne oikeusasiamiehen kertomukseen tämä esimerkkitapaus ja toivonkin että oikeusasiamies kiinnittää tähän enemmän huomiota myös seuraavassa kertomuksessa kaikkien suurten kuntien osalta sillä tämä asia pitää saada kuntoon

tällainen niin sanottu työntekijöitten hyväksikäyttö edes tämmöisissä niin sanotuissa kiireellisissä tilanteissa vaikka jouluaikana mielestäni ei ole hyväksyttävää

samalla tavalla kun kiristettiin lakia tältä osin olisin toivonut myös että olisi kiristetty myös tätä kohtaa kun tässä telekuuntelupykälässä on tämä että törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä voidaan semmoisessa tutkinnassa telekuuntelulakia käyttää edellytykset täyttyvät mutta jos on kysymys pelkästään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä elikkä se tekoaste ei ole törkeä niin silloin ainakin oman tulkintani mukaan telekuuntelun edellytykset eivät täyty

ei ole mitenkään itsestäänselvyys että kehitysapumäärärahaa lisäämällä me vähennämme köyhyyttä tai vähennämme ihmisten huono osaisuutta koska valitettavan usein se raha on niin tehotonta ettei siitä päädy kuin murto osa siihen todelliseen tarkoitukseen

varhaiskasvatuksen sisältö on määriteltävä uudelleen ja otettava mallia kansainvälisestä linjasta jossa varhaiskasvatus määritellään tavoitteelliseksi pedagogiseksi toiminnaksi josta päävastuu on opettajakelpoisuuden omaavalla henkilöstöllä

samalla työnantajalla pitäisi olla lähtökohtaisesti samassa arvossa oleva asema työntekijöillä

meidän täytyy eduskunnassa ennen kaikkea hallitukselle osoitan tämän haasteen lisätä voimavaroja kuntiin koska esimerkiksi vantaalla jossa itse olen meillä on esimerkkinä tämä yksi sosiaaliasema jossa työskentelee seitsemän sosiaalityöntekijää näiden nuorten aikuisten ja aikuisten parissa ja heistä kuusi on epäpätevää ja yksi on pätevä

perussuomalaiset haluavat uskoa sen että hallitus haluaa tosissaan jollakin tavalla ottaa huomioon heikompiosaisen ja esimerkiksi tämä yhteiskuntatakuu on toki yksi hyvä askel oikeaan suuntaan siinä että me teemme sitoumuksia ja päämäärätietoisia toimenpiteitä heikommassa asemassa olevien hyväksi

arvoisa puhemies

kiitos

kyllä tämmöinen sotilaallinen liittoutumattomuus naton kanssa tässä tilanteessa mitä historiaa nyt eletään olisi kaikkein järkevintä